juu minä siirryn

siellä on sekä tiedepuoli että soveltavampi puoli erikseen ja sitten vielä sen alla tieteenalakohtaiset toiminnot ja niin poispäin

mutta olen kyllä yllättynyt että esimerkiksi ministeri vapaavuori hallituksen sisällä näyttää olevan kaksi eri näkemystä oli sitä mieltä että esimerkiksi fortumin verkkoihin jotka ovat strategisesti erittäin tärkeillä etelä ja länsi suomen alueilla ei liity sellaista intressiä jossa valtion pitäisi tiukasti vaalia valtion ja kansalaisten intressejä

korostetusti tässä tilanteessa jos joskus ei ole aihetta käydä tällaista keskustelua mielestäni juuri silloin kun ne paperit ovat sen päätöksentekijän pöydällä

mitä ovat luonteeltaan sivistystoimen sanotut tehtävät liikuntatoimen tehtävät nuorisotoimen tehtävät ja sitten nämä kirjastotoimen tehtävät

soini myös tässä asiassa voin kernaasti yhtyä teidän käsitykseenne